on totta mitä ministeri haglund sanoi että eurenco vihtavuori ei ole kannattavaa liiketoimintaa mutta mikä oli hintalappu siltä toiselta puolelta

suomen nykyinen hyvinvointi on rakennettu aiempien sukupolvien työllä niiden kaukonäköisyydellä usein vaikeidenkin tosiasioiden vallitessa

korkeakoulutus tutkimus ja tiede niitä vaalivat instituutiot ovat olleet tämän tarinan rakentamisessa ratkaisevan tärkeässä roolissa

toisaalta monilla sellaisilla aloilla joilla meillä pitäisi olla poikkeuksellisen hyvät etenemismahdollisuudet kuten vaikkapa digi ja biotalous tai cleantech alalla meillä on ollut käynnistymisvaikeuksia

sen tavoitteena on lisätä suomalaisen tiedeyhteisön reagointikykyä ja tehtyjen tutkimuksien vaikuttavuutta suhteessa yhä nopeammin muuttuvan maailman haasteisiin

käytännössä siis nykyistä suomen akatemian ja innovaatiokeskus tekesin varassa toimivaa kotimaisen tieteen ja tutkimuksen rahoitusmallia täydennettäisiin kolmannella strategisemmalla rahoitusvälineellä

esityksellä voi kaikkien tavoitteiden toteutuessa olla vaikutus suomalaisen tutkimus ja innovaatioympäristön toimintaedellytysten vahvistamiseen ja kansantalouden osaamisperustaiseen kasvuun

tutkimuksen kansallisen suunnittelun ja hallinnoinnin lisäksi on mielestäni koko ajan entistä välttämättömämpää pystyä osallistumaan ja vaikuttamaan myös kansainvälisen infrastruktuurin kehitykseen

muutoksen myötä koulutus ja tutkimusjärjestelmän on mahdollista kukoistaa kansainvälisessä eturintamassa tai sen tuntumassa vain ajantasaisessa ympäristössä

jos strategisen tutkimuksen neuvoston teema alat ja painopisteet onnistutaan valitsemaan sopivasti voi suhteellisen pienellä rahoituksella olla vaikutusta kokonaisen toimialan toimintaedellytyksiin tai liiketoimintaan

huolta niin tiede tutkija kuin elinkeinoelämänkin puolella on herättänyt poliittisen ohjauksen kasvu tutkimuksen aiheissa ja rahoituksessa

arvoisa puhemies tätä täytyy nyt kaikissa olosuhteissa välttää

arvoisa rouva puhemies

suomalaisten aikuisosaamistaso ei ole riittävä jotta yhdeltä työuralta työttömäksi jääneet voisivat löytää nopeasti uuden työuran

arvoisa puhemies

on totta että koulutussektorille tehtävät julkisen talouden tasapainottamistoimet ovat merkittävät

koulutukseen kohdentamassaan kärkihankerahoituksessa tehdään nyt mittavia satsauksia opettajien jatko ja täydennyskoulutukseen koululaisten digitaalisiin taitoihin pedagogiseen uudistamiseen sekä digitaalisiin sovellutuksiin

nyt lisätään liikuntaa lasten koulupäivään tuodaan taide ja kulttuuri lähemmäksi oppimista sekä käytetään teknologiaa luomaan nuorille uutta vireyttä motivaatiota oppimisen iloa ja yksilöllisen kasvamisen mahdollisuuksia

arvoisa puhemies

säästöt tällä sektorilla ovat mittavat mutta rahoituksen perusteita toimintarakenteita ja yhteistyötä uudistamalla säästöt voidaan toteuttaa ilman että opetuksen laatu heikkenee

siinä tärkein lähtökohta tutkinnoissa on osaamisperusteisuus

toisin sanoen jatkossa ammattiin opiskelevat pääsevät nopeammin kiinni työelämään

samalla ammattioppilaitoksen ja yritysten yhteistyötä tiivistetään

uskon että luomalla omiin vahvuuksiinsa nojaavia osaamiskeskittymiä sekä kehittämällä uudenlaista t k rahoitusta kaupallistamista tukevaksi korkeakoulutuksenkin puolella näistä vaikeista ajoista selvitään

arvoisa puhemies

näillä saatesanoilla annan tukeni hallitukselle suomalaisen koulutuksen uudistamiseksi

omasta mielestäni tärkein pohdittava asia on se miten kehitysyhteistyöhön käytettävistä varoista voitaisiin tukea välillisesti myös suomalaista työtä ja yrittäjyyttä

on nimittäin niin että joillakin humanitäärisen avun sektoreilla me maksamme tällä hetkellä turhaa rahaa kansainvälisille toimijoille vaikka samaa apua ja vielä korkealaatuisempana olisi meillä kotimaassakin tarjolla

arvoisa puhemies

vaikeaselkoisuudestaan huolimatta nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys niin sanotun prum päätöksen toimeenpanemiseksi on nyt jos koskaan ajankohtaisempi kuin ennen

hyvänä esimerkkinä tästä toimii humanitäärinen miinanraivaus

yhteiskuntien myös aiemmin turvassa olleiden pohjoismaiden ja suomen herkkyys terrorismille on lisääntynyt kuten viime heinäkuun norjan tragediasta nähtiin

vastaavasti vakavan kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden muodot ovat rantautuneet myös meille tänne suomeen ainakin poliisin omien tilastojen ja arvioiden mukaan

juuri näihin kahteen rikollisuuden vaikeimpaan muotoon eli kansainvälisen terrorismin torjuntaan sekä rajat ylittävän rikollisuuden estämiseen prum päätös antaa viranomaisille uutta vääntövoimaa

ulkoasiainministeri on ilmaissut tahtonsa kasvattaa humanitäärisen miinanraivaustoiminnan rahoitusta lisäämällä siihen myönnettäviä avustuksia noin puolella miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta

toisin kuin tällä hetkellä suomalaista miinanraivaamisosaamista on mahdollista hyödyntää kansainvälisissä jälleenrakennus ja kriisiliiketoiminnassa sekä palveluviennin kasvattamisessa

esimerkiksi tapauksissa joissa juttujen tutkintaan liittyy olennaisesti muiden eu maiden dna tai autorekisteritietojen hyödyntäminen tuo prum päätös helpotusta viranomaisten byrokratiataakkaan

kansainvälisten rikollisen kiinni saaminen tehostuu kun byrokratiamyllyn sijasta niukat tutkimusresurssit voidaan käyttää itse juttujen tutkintaan

silti suomen olisi mahdollista tällä alalla menestyä nykyistä paremmin

esimerkiksi suomeen suuntautuvan nais ja ihmiskaupan tai viime aikoina yleistyneiden kansainvälisten varasliigojen torjunnan kannalta keskeiset latvia ja liettua saadaan prum päätöksen myötä mukaan tiiviimpään tietojenvaihto ja rikoksientorjuntayhteistyöhön

markkinointivalttejamme ovat ainakin riippumaton maan imago tekninen asiantuntijuus ja tuloksellinen projektinjohtokyky

ensimmäinen askel tässä asiassa olisi saattaa alan keskeiset toimijat eli puolustusministeriö sisäministeriö ulkoasiainministeri ympäristöministeriö team finland verkosto ja kirkon ulkomaanapu saman pöydän ääreen keskustelemaan suomen miinanraivausavun kotimaisuusasteen nostamisesta

tämä tulee parantamaan oleellisesti juuri näiden paljon julkisuuttakin saaneiden ja kansainväliset taustat omaavien rikosten selvittämismahdollisuuksia meillä ja muualla

arvoisa puhemies

toki tähän asiaan liittyy myös muutamia seikkoja joita tulee ottaa huomioon asian jatkokäsittelyssä sekä erityisesti siinä vaiheessa kun prum päätös on saatettu voimaan

arvoisa puhemies